zyskowicz jolla on hyvä tapa myös näitä asioita pelkistää tulee myös avukseni tässä että saadaan tämä suomalainen poliittinen näkemys vietyä sinne europarlamenttiin ja tämä asia muuttuu

ismo alanko lauloi aikanaan

sitten minä uskon näihin professoreitten näkemyksiin siitä minkälainen merkitys on sillä että on kohtalaisen iso tutkijayhteisö ja on sitä kriittistä massaa

mutta sitten tähän asiaan

alkolukon käytön lisääminen tulee olemaan yksi asia

eli kuvainnollisesti edustaja zyskowicz joutuisi strindbergin kahvilan lisäksi istumaan myös kuopiossa kuopion torilla mikä varmaan sinänsä olisi miellyttävää

ei pitäisi missään tapauksessa poliittisilla päätöksillä ryhtyä vaalipiirejä muuttamaan vaan pitäisi tehdä kokonaisuudistus ja parlamentaarisesti valmistellen

pidämme iltakoulua muutaman viikon päästä näistä asioista sekä promillerajoihin että myös alkolukon käytön lisäämiseen liittyen

haluan vielä todeta sen että minäkään en tätä pääomitusta vastusta mutta kun tehdään näin isolla kädellä tällainen pääomitus niin sitä suuremmalla syyllä meidän täytyy tietää mitä ja millä aikataululla tällä rahoituksella tehdään

on tässä vuosien aikana merentutkimuslaitoksen tilannetta pohdittu tuotu monessakin selvityksessä muun muassa tässä jo mainitussa jussi huttusen selvityksessä esille

nyt meille on asetettu erikseen vielä kolarin mahdollisen kaivoshankkeen takia ja myös tämän soklin kaivoshankkeen takia erillistyöryhmä jossa katsotaan sitä koko infrastruktuurin kehittämistä siellä

minusta tässä on ongelmana se että te hallituksena haluatte aukaista oven suurille lisätä uusia alueellisesti suuria vaalipiirejä

tämän ongelma on se että tässä paikataan yhtä kohtaa demokratiasta poliittista suhteellisuutta parannetaan mutta samalla luodaan valtava riski siihen että demokratiavajetta tulee sinne toiseen päähän eli tämä niin sanottu alueellinen edustavuus tässä talossa heikkenee

minä kyllä totean sosialidemokraattien edustajille että jos teistä olisi ollut kiinni niin varmaan tätä työurasopimustakaan ei olisi laitettu liikkeelle

sitten edustaja lindtmanille totean sen että kun kuuntelitte varmasti tarkkaan edustaja pekkarisen puheenvuoron niin eikö teistä ole outoa että samaan aikaan me teemme ison pääomituksen finavialle ja samaan aikaan finavia suunnittelee todella korkeita maksujen korotuksia lentoyhtiöille

tämä keskustelu mitä on käyty ei tue tätä hanketta

muun muassa talousvaliokunta kiinnitti omassa lausunnossaan siihen huomiota

vetoan siihen että vetäisitte tämän perustuslain muutosesityksen pois

sosiaaliturvajärjestelmän monimutkaisuus ja jäykkyys pyörryttävät

asiaa valmistelevat samat tahot kuin sitten toteuttavat

voi kysyä onko se hyvää valmistelua vaikka olisi kuinka kolmikantaista ja tähän maahan sopivaa ja aina näin on tehty

sitten viimeksi totean vielä sen että tämä ei ole kyllä klassinen elvytyshanke koska emme tiedä milloin se lapio siellä tipahtaa ja kolahtaa maahan

ja kun te sanoitte että kolmas lukukausi ei riitä niin kyllä minä nyt haluan muistuttaa teitä siitä että tehän olitte vuosi sitten esimerkiksi tätä vuorotteluvapaajärjestelmää ajamassa alas ja ei meillä kyllä silloin viime hallituksessa risikolla tai minulla ollut sellaisia tavoitteita

perussuomalaisilla on tähän hylkyesitys

sitä en pidä kyllä hyvänä koska hylkyhän tarkoittaa että ensi vuoden alussa ei olisi sitten millään tavalla ratkaistu tätä asiaa

meillä on tämä väliaikainen laki jota kerran jo on jatkettu

minä peräänkuulutan sitä että teillä pitää olla hallituksella myös muuta kuin tämä työurasopimus ja sitten tiedetään että nyt pekkarisen jukan johdolla tehdään näitä taustaselvityksiä sitten mahdollisia uusia uudistuksia varten

vielä täällä lähetekeskustelussa edustaja virtanen totesi että tästähän on jo asiantuntijat valiokunnassa kuultu ja täältä oli huudeltu että ei voi olla totta

suunnitelmaa tekee neuvottelukunta ja sen jälkeen katsotaan mitä linjauksia sieltä otetaan sitten koko hallituksen linjauksiksi mutta se että asetetaan riittävän kunnianhimoiset tavoitteet on minusta hyvä asia

työmarkkinajärjestöt seuraavat tarkoin mitä puolueissa ja eduskunnassa linjataan työstä ja työmarkkinoista

talous ja työllisyystilanne on nyt niin vakava että kaikkien osapuolten on käytettävä energiansa uusien jopa radikaalien toimien hakemiseen

tässä hallituspuolueilla oli aluksi tarkoitus että tämä vain vetäistään läpi eduskuntakäsittelyyn eikä tehdä minkäänlaisia huomioita

mutta sitten se keinovalikoima miten varmasti päästään siihen on aina vaikeampi toteuttaa

mutta totean sen että tämän hallituksen pääpaino on ollut nimenomaan nuorten liikenneturvallisuuden parantamisessa ja se on aiheellistakin

oppositio yhdessä oli aktiivinen niin että tämä meni talousvaliokuntaan lausunnolle ja sieltä hyvä lausunto tässä asiassa tulikin

palaan vielä tähän pisara rataan ja totean sen että helsingin ratapihan ongelmat on kyllä todella ratkaistava sillä on merkitystä koko maan sujuvan raideliikenteen kannalta

minusta tämä mitä todellakin mietintöön on kirjoitettu oikeudenmukainen ratkaisu pian ja sitä seurataan on luvalla sanoen erittäin löysä

kun äsken otin tämän alkolukon puheeksi niin meillä on esillä muun muassa se että voitaisiinko ajatella että se tulee heti ensimmäisestä rattijuopumuksesta nuorelle kuljettajalle mutta miksipä ei meille jokaisellekin eli ihan ikään katsomatta

tiedän sen että erittäin paljon on julkisuudessa keskusteltu ja hämmennystä kansalaisten keskuudessa herättänyt nimenomaan se että on ollut esillä että tämmöisistä lievemmistä rikkomuksista kuten turvavyön käyttämättä jättämisestä esimerkiksi tai kännykkään puhumisesta ajon aikana kun niitä tapahtuisi muutaman kerran saattaisi seurata jopa ajokielto

lehdistöhän on myös hyvä elin seuraamaan sitä tapahtuuko tämä pk sektorille tuleva maksunpalautus nyt sitten järkevällä tavalla ja todellakin päätöksiä jo tämän vuoden aikana

näitä konkreettisia toimia tosiaankin linjataan aivan lähiaikoina

tämä asia on ollut tämmöisessä laaja alaisessa monen ministeriön työryhmässä esillä ja siitä on julkisuuteen kerrottu mitä siellä on pohdittu mutta minkäänlaisia kannanottoja ei tässä vaiheessa ole tehty

hyvät edustajat

kannatan edustaja puumalan epäluottamuslause esitystä

minun mielestäni tämä meidän ajokieltojärjestelmämme nykyisellään on aika selkeä

nyt jos katsotaan asiaa vähän laajemmin kuin tässä hallituksen esityksessä on niin meidän pitäisi pystyä myös täällä salissa käymään keskustelua siitä miten työeläkejärjestelmää uudistetaan uskottavammaksi avoimemmaksi

jotkut haluaisivat että meillä olisi tarkempi pisteytysjärjestelmä joka olisi hienosyisempi mutta toimisi periaatteessa samalla tavalla ja voin sanoa sen että tulen hyvin tarkkaan seuraamaan minkälaista valmistelua tämän osalta tehdään

sitten toisekseen

ei suljettua keskustelua vain siellä kabineteissa vaan pitäisi katsoa minkälaista kansalaiskeskustelua käydään miten otetaan huomioon sosiaalinen kestävyys eli eläkkeiden riittävyys taloudellinen kestävyys miten eläkkeet pystytään rahoittamaan ja myös poliittinen kestävyys eli se millaisella eläkemallilla on laaja yhteiskunnallinen tuki kaiken kaikkiaan saavutettavissa

kun niitä keinoja sitten kysyttiin hallituksen jäseniltä niin valtiovarainministeri jutta urpilainen te olitte sitä mieltä että työeläkemaksuja tulee ja pitää voida korottaa

itse todellakin toivon että myös tämä sali kävisi keskustelua muustakin työeläkeyhtiöitten osalta kuin ristikkäisistä hallinnoista asuntokaupoista tai johtajien eduista

arvoisa puhemies

ensinnäkin totean kyllä ministeri risikolle kun totesitte hetki sitten että valitettavasti ei voitu kaikkien näiden mitä keskusta on ajanut nämä pienimmät päivärahat ynnä muuta

katsomme usein ikääntyneitä iän perusteella sen sijaan että näkisimme heidät ihmisinä yksilöinä joilla on elettynä pitkä elämä iloineen ja suruineen

tässä on ollut useampia vaihtoehtoja esillä emmekä me ole hallituksessa vielä lopullisesti linjanneet mutta paljon tulee juuri teidän esittämänne kaltaista palautetta siitä että heti ensimmäiset maakuntavaltuustot olisi hyvä valita suorilla vaaleilla

arvoisa puhemies

olihan se selvä arvovalinta että te valitsitte nämä työttömän perusturvan parannukset mikä tarkoittaa peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea

mukana kulkevat kouluunmenot ensirakkaus lasten syntymät työvuodet elämän ilo ja kriisikohdat mutta myös eletty tavallinen arki

en ole vaatimassa lisää velkaa liikenteen kehittämiseen mutta olen kysymässä ministeri kyllöseltä priorisoinnista ja teidän strategiastanne tuleville vuosille

tässä on ongelma se että aina kun tulee lisää opetusta sille kortille tulee myös lisää hintaa

on loukkaavaa että ikäihmisiä ja eläkeläisiä käsitellään päätöksenteossa usein taakkana joka romahduttaa julkisen talouden ja aiheuttaa kestävyysvajeen

nythän näkyy selvästi myös joukkoliikenteen osalta että te siirrätte tuolta maakunnista rahaa tänne suurten keskusten joukkoliikenteen rahoittamiseen ja jätätte maaseudun ja haja asutusalueitten liikkumisen miten kuten kulkemaan

niitä ei tuoda koskaan eteenpäin lakkautettavaksi yhtenä könttänä

mutta sitten se kritiikki kritiikinpoikanen jota pikkuisen tuossa yritettiin debatin aikana ruveta valottamaan liittyy tietysti siihen että nyt te kuuden puolueen hallitus ja hallituspuolueitten edustajat täällä teette valikoivaa perusturvapolitiikkaa ja te annatte kaikista suurimmat korotukset ansiosidonnaisen työttömyysturvan saajille

mutta tässä yhteydessä haluan todeta sen että pitää myös olla mahdollisuus muuttaa yksityisiä teitä yleisiksi teiksi

nyt olette markkinoinut sitä että olette laittanut vantaan entisen kaupunginjohtajan juhani paajasen selvitysmieheksi joka pohtii sitten eri rahojen yhdistelemisiä ja haja asutusalueitten liikenteen parantamista ja minun on hirveän vaikea ajatella että hän juuri olisi asiantuntija haja asutusalueitten liikenteen kehittämisessä

monet ikäihmiset hoitavat ja huolehtivat läheisistään ja lapsenlapsistaan

näin teimme tässä alkuvuodesta kun oli tämä lisätalousarvio ja myönsimme hieman rahaa pirkanmaalle sappeen tien muuttamiseen yksityistiestä yleiseksi tieksi

te olette väittäneet ja myös pääministeri katainen että tämä on historiallinen perusturvauudistus ja kaikkein heikoimmassa asemassa olevien asema paranee

saamme olla kiitollisia siitä että suomi selvisi sodista uudelleenrakennettiin ja olemme saaneet maksuttoman koulutuksen ja monia monia etuisuuksia joista tämän päivän ikääntyneet eivät voineet edes haaveilla

viime vaalikaudella selvitysmies olli riikonen esitti kyytitakuuta eli kaksi kertaa viikossa pääsisi autoton ihminen käymään asioimassa haja asutusalueelta se oli koko hallituksen kanta ja laitettiin kokeilut liikkeelle

keskustan arvot hyvälle ikääntymiselle ovat inhimillisyys itsemääräämisoikeus osallisuus ja turvallisuus

arvoisa puhemies

ensinnäkin totean tästä että jokainen vakava onnettomuushan tutkitaan hyvin tarkoin ja silloin kun tutkinta on kesken niihin ei oteta kantaa

arvoisa puhemies

kohtuullisuus on päivän sana ja viikonkin sana

mutta me olemme tietoisia siitä että nämä nuorten onnettomuudet ovat todella vakavasti lisääntyneet ja syyt kaikki tiedämme

tässä tänään aiemmin sakn puheenjohtaja lauri lyly laittoi tiedotteen tai on ollut julkisuudessa että hän kannattaa sitä että yksityisten työeläkeyhtiöiden ja laitosten johtajien palkkoja ja palkkioita kohtuullistettaisiin ja arvioitaisiin uudestaan

hallituksen arvovalinta valikoivan perusturvan puolesta tulee esille kun katsotaan miten hallitus kohtelee näitä pienimmän vanhempain tai sairauspäivärahan saajia

ne ovat kevytrakenteisia ja todennäköisesti se että niissä on katto luo vääränlaista turvallisuuden tunnetta mutta niillä voi liikennöidä kaikkialla muualla paitsi moottoriteillä ja moottoriliikenneteillä

kun edellisellä kaudella tehtiin ensimmäinen liikennepoliittinen selonteko ja nyt on vuorossa toinen liikennepoliittinen selonteko ja eduskunta on hyväksynyt molemmat niin minä olen huolissani siitä että niitä mistä tämä sali päättää ei sitten noudatetakaan

mitä on tehtävissä konkreettisesti niin tietysti se miten näiden nuorten yleensä miesten jotka erityisesti ylinopeuksia ajavat miten heidän asenteensa saataisiin paremmaksi

hyvä ja turvallinen arki on sosiaali ja terveyspalveluiden rinnalla esimerkiksi hiekoitettuja jalkakäytäviä tai viihtyisiä harrastus ja kokoontumistiloja

varmasti myös työmarkkinajärjestöt voivat olla siinä itse toimijoina kun ovat edustettuina siellä useiden laitosten hallituksissa

jokainen ymmärtää sen että semmoisella kevytrakenteisella menopelillä kulkeminen pelkän teoriakokeen tehtyään ei voi olla turvallista

tämä on ristiriidassa sen kanssa mitä viime kaudella vanhasen hallituksen toimesta tehtiin eli pienimmät päivärahat nostettiin samalle tasolle työmarkkinatuen kanssa

meidän pitäisi ehkä lähteä kotoa päiväkodista koulusta sekä peruskoulusta että ammatillisesta koulutuksesta että olisi toisenlainen suhtautuminen siihen ajoipa sitten mopolla tai autolla

terveyden ja toimintakyvyn osana on nähtävä mielen virkeyden merkitys

tässä tuli esille jo tämä edustaja kärnän huoli esimerkiksi tästä luumäkiimatra raideyhteydestä joka on todella tärkeä osa karjalan rataa ja myös venäjän liikenteen kannalta

vertaistukiryhmät ja toiminta yhdistyksissä tuovat iloa ja mielekkyyttä arkeen

en hetki sitten saanut puheenvuoroa edellisen kerran kun ministeri gustafssonilta kysyttiin mutta eikö juuri jos te olette todellakin antaneet ymmärtää että opiskelijat pitäisi saada pois sieltä työnteosta teidän vastauksenne pitäisi olla että te peruutatte nämä ammattikorkeakoulupaikkaleikkaukset

mutta on juuri näin että tästä hyvästä esityksestä venäjä loppuvaiheessa jäi pois ja nyt on sellainen tilanne että yritetään saada heidät myös mukaan

ehkä

tietysti aika paljon meillä uskotaan myös siihen että koulutusta voitaisiin kehittää mutta jos koulutusta kehitetään ja sitä lisätään niin sitten se ajokortti maksaa aina enemmän

arvoisa puhemies